puolustusministeri niinistö omassa puheenvuorossaan mainitsi että osallistuminen palvelee sotilaallisen suorituskykymme kehittämistä

afganistan on kuitenkin heimojen ja klaanien maa ja puolustusvaliokunnan kuulemisen yhteydessä tähän yksityiskohtaan myös asiantuntijoiden puolesta kiinnitettiin huomiota joten kysyn ulkoministeriltä

hieno kommentti varsinkin kun viime kaudella puolustusministeri silloinen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja suhtautui huomattavasti nuivemmin tähän kansainväliseen kriisinhallintaan

on erittäin hyvä että tässä salissa käydään tämänkin pykälän kohdalla hyvää keskustelua harmaasta taloudesta mutta myös siihen keskeisesti liittyvästä palkanmaksusta ja on hyvä että tulee myös erilaisia arvoja ja ajatuksia esiin

ilahduttavaa on myös se että ulkoministeri soini näkee euroopan unionin turvallisuutta vakauttavana toimielimenä unionina

missä eu siellä voi olla myös mahdollisuudet

itselleni suureksi yllätykseksi tulee että perussuomalaiset on sitä mieltä että sen sektorin jonneka tällä hetkellä suurin osa uusista työpaikoista syntyy pienien yrityksien sektorin jonneka tämäkin hallitus yrittää lisätä työllistämisen keinoja eli pieniin mikroyrityksiin yrityksistä poistettaisiin yleissitovuus

tämä on kyllä hyvinkin paljon vastaan jo pelkästään periaatteita olla duunarin puolella mutta myös periaatteita siitä millä tavalla pystyttäisiin tosiasiallisesti valvomaan tätä sektoria jonneka korostan syntyy suurin osa uusista työpaikoista tällaisena aikana missä nyt eletään

keskinäisen avun antamisen erillislaki on eduskunnalla käsittelyssä ja pidän ihan hyvänä sitä että hallitus eduskunnalle tämän lakikokonaisuuden on toimittanut

maailmanpoliittinen tilanne on tietenkin matkan varrella myös muuttunut ja kriisit ovat myös muuttaneet muotoaan ja on hyvä että erityyppisiin kriiseihin varaudutaan myös sitten lakia muuttamalla

hallituksen esitys kertoo myös sen että eun ulko ja turvallisuuspoliittinen ulottuvuus kehittyy myös ajan mukana ja valitettavaa on että ranskan iskujen käynnistämänä myös euroopan unioni on tarkentanut omia avunantomenettelyitään

uskon että jo nyt kun suomalaiset ovat jo antaneet ranskalle apua lainsäädännön uudistamisen jälkeen löydetään myös uusia keinoja laajemmin yhdistää humanitääristä ja sotilaallista apua niille maille jotka apua tarvitsevat euroopan unionin jäseninä

tässä puolustusvaliokunnan puheenjohtaja jussi niinistö laittoi vastakkain tämän kansainvälisen rauhanturvatyön ja meidän pitkän kriisinhallintahistoriamme ja kertausharjoitusten rahat niin kuin tässä äsken edustaja orpokin totesi

olisi tietenkin ollut toivottavaa jos eläisimme maailmassa jossa asiat etenesivät suunnitelmallisemmin että ulko ja turvallisuuspoliittinen selontekovaihe olisi ollut jo aikaisemmin ja siihen olisi voitu tuoda näitä elementtejä

ovatko nämä rahat ja humanitaarinen vastuu olleet aikaisemmin samalla lailla mitattavissa niin kuin nyt tuntuu pääpaino olevan ainakin jos kuuntelee tässä puolustusvaliokunnan puheenjohtajaa

yksittäisten asioiden kautta implementoidaan omaan lainsäädäntöön asioita jotka vasta jälkikäteen todetaan ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon osana

puolustuspolitiikkamme laaja perinne on ollut parlamentaarinen yksimielisyys meidän maanpuolustuksen keskeisistä kysymyksistä

minulla on itselläni ainakin historiaa lukeneena ihmisenä ja siihen tutustuneena ihmisenä ollut aina sellainen kuva että suomi on ollut aktiivinen nimenomaan tämän humanitäärisen työn tärkeyden näkökulmasta eikä niin että on laskettu mihinkä meidän markat tai nykyään eurot riittävät tässä kansainvälisessä yhteistyössä

mutta toivon että sotilaiden lähettäminen avunannon nimissä perustuisi henkilöstöjärjestöjen käsityksen ja esityksenkin mukaan vapaaehtoisuuteen ei pakkoon

asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskustelua varten etelä virosta sinne

arvoisa herra puhemies

vaikka meiltä lahtelaisilta menee varuskunta niin alueellemme jää edelleen vahva maanpuolustushenki

arvoisa herra puhemies

halusin vielä sanoa sen että tähän kampusajattelun tärkeyteen valiokunnassa kiinnitti huomiota erityisesti edustaja hiltunen ja on hyvä huomata täällä salissakin että tälle huolelle ja ajatukselle tukea löytyy

mutta haluan vielä käyttää puheenvuoron kun täällä salissa on käytetty puheenvuoroja myös siihen suuntaan että poliisiammattikorkeakoulun etuuksia olisi pitänyt verrata enemmänkin rajavartiokoulutuksessa käytettäviin koulutuksen etuuksiin

on kumminkin syytä muistuttaa siitä rakenteellisesta tosiasiasta että rajavartiokoulutus ja rajavartiolaitos ovat osa puolustusvoimien organisaatiota ja on luonnollista näin ollen että rajavartiolaitoksen koulutusta verrataan pikemmin puolustusvoimien omaan koulutukseen ja sisäisen turvallisuuden toimijana poliisin ammattikorkeakouluopetusta muuhun vastaavaan koulutukseen

kyllä tuota eilistä salikeskustelua kuunnellessa tuli sellainen ajatus että varsin harva on lukenut paras lakia tässä salissa oikeastaan vasemmalta oikealle

viime kaudella sdp oli oppositiossa ja me teimme omassa maakunnassamme puolueena hyvin paljon työtä sen eteen että kuntarakenne vahvistuu ja palvelut pystytään alueella turvaamaan jatkossa

toivon että keskusta puolueena ja keskustalaiset edustajina toimivat uuden kuntauudistuksen eteen samalla halulla kuin sdp toimi oppositiossa viimeiset neljä vuotta

tämä hallitus on toki tehnyt paljon hyvää muun muassa helpottamalla työn vastaanottamista eri toimin

lepoaika on kaikille meille ihmisille jotka teemme työtä missä tehtävässä sitten teemmekään tärkeä ja erityisen tärkeä se on silloin kun omalla työllämme olemme vastuussa muiden turvallisuudesta

tässä lakialoitteessa edustaja lindtmanin lakialoitteessa kiinnitetään huomiota erityisesti juuri moottoriajoneuvoja kuljettavien henkilöiden lepoaikoihin työelämässään ja työssään

näiden moottoriajoneuvojen kuljettajat ajavat usein ajoneuvoja joissa liikkuu matkustajia tai vastaavasti raskaan liikenteen kuljettajina suuria ajoneuvoyhdistelmiä joissa kulkee paljon tavaraa tiellä jolla liikkuu paljon muitakin ihmisiä

sitä kautta on hyvin tärkeää huomioida että lepoaika ei ole vain aika jolloin työ hetkeksi pysäytetään vaan aika jolloin se hetki käytetään omaan virkistäytymiseen ja työkuntoon tehokkaasti palaamiseen

arvoisa puhemies

kysyn ministeriltä mihin toimiin tässä asiassa tulette ryhtymään varsinkin jos ja kun sanotte että rahat ovat tiukassa

arvoisa puhemies

pitäisikö tätä joustavuutta lisätä

tässä on kyse aikataulullisestakin ongelmasta ja siitä keskusta ei pääse pois etteikö tämä asia ole ollut keskustajohtoisen hallituksen listalla ja siellä työtä on tehty tämän hengen mukaisesti kuin nyt tässä vaiheessakin hallituksen esitys on

käytän tässä yhteydessä myös aikaa kiittääkseni ministeriä siitä että opposition vaatimus harmaan talouden torjunnan määrärahojen lisäämisestä on otettu myös hallituksessa huomioon

niin kuin täällä monet edustajat ovat muistuttaneet meillä on edessä myös keskustelu varuskuntien määrän vähentämisestä ja sitä kautta syntyy myös uudelleen keskustelu siitä millä tavalla puolustusvoimien ruokahuollon perustehtävät järjestetään

hieman pettymyksellä kuuntelen täältä piikittelyä työväenpuolueitten edustajia kohtaan jopa entisiltä sosialidemokraateilta niin kuin tuolla edustaja tuupainen omassa puheenvuorossaan puhui palturia

ongelmat ja rikokset ovat hyvin monisyisiä ja ulottuvat yhteiskunnassa hyvin laajalle toimien täällä suomen maaperällä mutta usein lonkerot johtavat myös ulkomaille

mainitsitte keskustan ryhmäpuheenvuorossa että sosiaali ja terveydenhuollon tietojärjestelmistä olisi saatavissa kaikkiaan säästöjä muutama miljardi euroa

miten ministerinä näette pitäisikö meidän pyrkiä hyvin alkuvaiheessa jo seuraavan hallituskauden alussa päättämään että nämä harmaan talouden torjunnan resurssit ovat käytössä etteivät jo aloitetut harmaan talouden rikosvyyhtien tutkinnat vaarantuisi

arvoisa herra puhemies

yhden suomalaisen maakunnan liiton hallituksen puheenjohtajana haluan tässä yhteydessä myös kiittää maan hallitusta siitä että lakivalmistelun yhteydessä lakia ja lakiesitystä kansanvaltaistettiin niin että maakuntien liittojen ja maakuntien liittojen yhteistyöryhmien roolia nostettiin suhteessa valtionhallintoon

tämä kehitys on erityisen positiivista ja toivonkin että tämä ajatus säilyy tässä lainvalmistelun vaiheessa ihan maaliin saakka

samassa yhteydessä pidän erityisen positiivisena sitä että maakuntaohjelmien ja hankkeiden nivomista tiiviimmin yhteen näihin rakennerahastoasioihin kehitetään edelleen ja pystytään myös luomaan tehokkuutta ja sitä kautta säästöjä yhdistämällä näiden kahden eu ohjelman yhteistä hallintoa yhdeksi kokonaisuudeksi

uimisjaoston ehdotus hyväksytään ja selän taa

arvoisa herra puhemies

rajavartiolaitos on siis tällä tavalla osa puolustusvoimien organisaatiota ja täten on luonnollista että rajavartijoiden koulutuksen opintososiaalisia etuuksia yhdenmukaistetaan esityksen mukaan erityisesti kadettien koulutukseen nähden ja tähän koulutukseen verraten

percy stuartin estellä vedostuksen neljäsosia voi myös nousta jotta asialle mitään ympäristövaliokuntaan talousvaliokunnan lausunto

keskustelu

arvoisa herra puhemies

kohdennetuista veroista puhuttaessa syntyy näin myös veronmaksajana aina huoli siitä että verotulo ja verotuotto häviävät valtion pohjattomaan kassaan

tarvitsemme jatkossa ammattimaisia ja taitavasti ja hyvin koulutettuja osaavia rajavartijoita ja tämä hallituksen esitys tukeneet

myös

suomen pankkisektori on kansainvälisesti vertaillen hoitanut asiansa melko hyvin

arvoisa herra puhemies

jos suomessa ei synny tulevaisuudessa tilannetta jossa pankkiveron tuottoa tarvittaisiin pankkikriisin seurausten helpottamiseksi jääkö vero varmasti tilapäiseksi ettei kävisi kuten takavuosien ajoneuvoverotarroille

kysyn kuitenkin tästä yle pakettiin liittyvästä yhdestä harmaasta alueesta tai kulmasta tai nurkasta

tästä muistutuksena on edelleen väliaikaiseksi tarkoitettu veroratkaisu joka muuttui vaivihkaa pysyväksi ja vanhempien autojen tuulilasia koristaa edelleen eriväristen verotarrojen rivi

aikaisemmin edustaja toivola otti esiin myös tämän parlamentaarisen keskustelun tarpeen ja kysyn ministeriltä kuinka laajasti pääsemme keskustelemaan yleisradion julkisten tehtävien tulevaisuudesta

jos nämä perusteet lakkaavat joskus olemasta on myös verontarkistuksen aika ja tarkoituksenmukaisuutta tulee tarkastella uudelleen

pääoma liikkuu kansainvälisellä tasolla ja ylittää valtioiden rajat ilman esteitä

kun raha liikkuu ja sitä luodaan enterin painalluksella pitäisikö käytännössä olla vähintään eurooppalaisen tason standardit sen suhteen miten pankkeja verotetaan ja miten niitä säännellään

suomalaisten mielikuvissa pankit ovat suomalaisia ja pääoma sinivalkoista kuin fazerin suklaa mutta todellisuus on toinen

eikö perinteisen keskustelun sijaan olisi syytä palata vuosikymmeniä suomessa käytössä olleeseen yli vaalikausien menevään parlamentaariseen keskusteluun näin isojen asioiden osalta

pankit eivät ole mitä tahansa yrityksiä vaan niiden tehtävänä kansantaloudessa on turvata rahoitus yrityksille ja uusille yritysideoille sekä tietysti tavallisille palkansaajille ja muille asiakkaille

mutta nyt hieman kysyn kyllä perussuomalaisten näkemysten perään koska ulkoasiainvaliokuntaa johtava edustaja soini ja valiokunta ovat hyvin ulkoasiainvaliokunnan pohjassa kuvanneet sitä että ulkoasiainvaliokunnan mukaan pohjoismaisen yhteistyön kautta voidaan lisätä suomen turvallisuutta mutta puolustusvaliokuntaa johtava edustaja niinistö omassa puheenvuorossaan sanoi että perussuomalaiset käsittääkseni ainakin edustaja niinistö näkee että ruotsi näkee suomen ainoastaan puskurina

edustaja soini on selkeästi aina esittänyt vähän laajempia eurooppalaisia ja maailmaakin syleileviä näkemyksiä yhteistyön merkityksestä mutta onko niin että edustaja niinistö on huomattavasti nihilistisempi näissä näkemyksissä